annoin seuraavaksi kysymyksen työn tai vyö voi vuoron edustajille opintien rasanen pentti oinonen ja kazuto

jos tuon rajan kanssa lähdetään tietoisesti löysän politiikan hengessä urheilemaan vaarannetaan kaikki se mitä kohta on maltilla järjellä ja yhteisvastuulla rakennettu

hallitus omalta puoleltaan ottaa kaikki hyvät ideat vastaan

tässä keskustelussa erityisesti pääoppositiopuolue sosialidemokraattien puheenvuoron sisältö ei kuitenkaan luonut kovin paljon näkymää tasapainotuksen mielessä

edustaja heinäluoma käynnisti tämän keskustelun eläkeläisten toimeentulosta

kun tämä keskustelunavaus tapahtui se oli eilisen keskustelun jälkeen jossa käsiteltiin tätä taitettua indeksiä niin tämä osui herkkään maaperään

minusta tässä säästökeskustelussa voitaisiin yksi asia sopia tätä alkanutta vuotta kohti ja se on se että kun ensi syksynä käydään taas seuraavasta säästöosiosta keskustelu niin sovitaan että myös oppositiolta tulee uudet vaihtoehdot

ensi syksynä kaivataan uusia säästöesityksiä myös oppositiolta

ei syödä samoja eväitä uudelleen tai ainakaan yritetä

arvoisa puhemies

nyt tässä talouskriisissä ne ensisijaiset toimet joita tarvitaan kohdistetaan sellaisiin tarkoituksiin joilla ennaltaehkäistään työttömyyden kasvua

minusta on turha kuvitella että tämä meidän julkinen talous tasapainottuisi ellei säästetä

hallitusohjelmassa on varattu säästöjä myös ensi vuodelle

ensinnäkin hallituksen viesti laman hoidossa on ollut se että valtion ei pidä keskellä lamaa syventää lamaa omilla toimenpiteillään mutta sen jälkeen me tulemme tarvitsemaan tasapainotusta ja olennainen osa tätä tasapainotusta on työurien pidentäminen sekä alkupäästä keskeltä työuraa että eläköitymisen päästä

siksi näitä voimavaroja ohjataan lisärakentamiseen ihmisten pitämiseen työmarkkinakelpoisina yritysten rahoituksen turvaamiseen viennin turvaamiseen

saattaa jopa olla että tilanne sillä tavalla paranee että näiden perheiden tilanne on käytävä lävitse ja etsittävä minkälaista apua tarvitaan

minä luulen että me kaikki täällä olemme sitä mieltä että mieluimmin sopimisen kautta että työmarkkinajärjestöt tekisivät oman työnsä parantaisivat kustannuskilpailukykyä niillä keinoilla jotka heillä on

mitä paremmin tässä onnistutaan sitä vähemmiksi jäävät ne ongelmat joihin ed

ja kaiken lisäksi ne ovat toimenpiteitä jotka stimuloivat lisäävät talouden kehitystä ja kasvua

me olemme järjestöjen kanssa ryhtyneet erittäin vakavaan neuvotteluprosessiin jolla tavoittelemme sellaista kasvun ja työllisyyden ohjelmaa jossa muodostetaan kokonaisuus jonka yhtenä osana on myös se millä tavalla työuria saadaan eläkepäästä venytettyä

mutta takataskussa pitää olla myös tämä lainsäädännöllinen tie koska tekemättä ei voi jättää

ne tulevat mikäli tässä pääasiassa epäonnistutaan mutta sen takia tärkeintä on kiinnittää huomiota niihin toimiin jotka nyt ovat akuuteimpia ja tärkeimpiä

tässä valmistelutyössä joka on tapahtunut järjestöjen ja valtion eksperttien virkamiesten kesken on ideoitu erilaisia toimenpiteitä ja nyt näitä ideoita on levitetty julkisuuteen ja otettu niihin jyrkän vastustavia kantoja

jos kaikki rahat olisi käytetty siihen niin silloin ei olisi voitu toimia sillä eturintamalla joka nyt on tosiasiassa yritysten tasolla erityisesti vientiin keskittyvien yritysten ja näiden alihankintaketjujen kohdalla

eli eiväthän nämä tuntimäärät ole mistään tieteestä tulleita vaan ne ovat tämän yhteiskunnan asettamia ja nyt tällä hetkellä säästöjen ja joustojen saamiseksi tätä joudutaan jonkin verran säätämään

omalta puoleltamme hallitus vetoaa siihen että ei nyt lähdetä kesken tätä luottamuksellista valmistelutyötä ampumaan alas jokaista ideaa joka siellä liikkuu

me olemme valmiita sellaisiin toimenpiteisiin jotka uskottavasti lisäävät työuraa ja uskomme että se saadaan yhteistyöllä aikaan ja kolmikanta osoittaa toimivuutensa

kelamaksun poisto juuri näille kahdelle vuodelle on ollut erittäin onnistunut työllisyyden kannalta

tämä yhdessä sen kanssa että yritykset ovat käyttäneet vahvoja taseitaan hyväksi irtisanomisten sijasta ovat ensisijaisesti pyrkineet käyttämään lomautuksia nämä kaikki yhteensä ovat vaikuttaneet siihen että työttömyyden kasvu on ollut selvästi maltillisempaa onneksi kuin oli pelättävissä

minusta ehdottomasti myös asiantuntijoiden pitää laskea paljonko tämä toisi hyvää mitä se maksaisi mikä tulos sillä saavutetaan

kelamaksun poiston tämä elvyttävä vaikutus osuu näihin kahteen vuoteen

ensi vuoden alusta se peritään sitten erityyppisillä energiaveroilla takaisin eli se raha kerätään toista reittiä se ei rasita työllisyyttä vaan rasittaa energiankulutusta ja saastuttamista palvelee meidän ilmastopoliittisia tavoitteita täysin

gustafssonin vuoden takaiseen kysymykseen

äsken kerroin mitä kysyttiin ja miten vastasin

en tiedä millä vastaavalla tavalla sdp olisi vaikuttanut tällaisilla yksittäisillä toimenpiteillä työllisyyteen kuten tällä kelamaksun keventämisellä tapahtui

nyt ed

ei enää puhunutkaan tämän yhdistyksen tapaamisesta vaan nova groupin tapaamisesta

jälkikäteen on helppo arvostella mutta minusta ajoitus oli oikeaan osunut ja sama koskee tätä arvonlisäveron korottamista kesällä

arvoisa puhemies

tällä kyselytunnilla vastataan kysymyksiin ja mikäli olisi esitetty myös tätä nova groupia koskeva tapaus luultavasti silloinkin olisin sanonut että se pidettiin täällä eduskunnassa koska tämmöisessä tapaamisessa olin mutta en sellaisessa tapaamisessa mitä ed

jonkun on kannettava vastuu siitä missä vaiheessa asteittain maltillisesti lähdetään kiristävälle linjalle koska kaikkihan sen tietävät että meillä on kiristysvaihe edessä

tämä käyty keskustelu kertoo siitä miten suomessa poliittinen kenttä oppositiosta hallitukseen on hyvin yhdensuuntaisella tavalla käsittelemässä ilmastonmuutosta

heti alkuun arvio siitä onko tämä lainarahasto sellainen että sieltä noin vaan voi ammentaa jos ei joku valtio pysty omia velkojaan hoitamaan

tavoitteet olivat hyvin samankaltaiset ja oikeastaan ainoat varsinaiset poikkeamat joita keskusteluissa esitettiin olivat pikemminkin vasemmistoliiton esittäminä vielä kunnianhimoisempaan suuntaan meneviä kuin hallitus esittää arviossa

minä uskon että se on aika hyvin kohdallaan se on sen verran maltillinen että kielteinen vaikutus talouskasvuun ei ole mainittava

tässä vasemmistoliiton päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodossa edellytetään että hallitus ottaisi tavoitteeksi jo kööpenhaminassa saada oikeudellisesti sitovan sopimuksen

ei tämä ole mikään köyhä mikä tuottaa vain ole mitään manulle itsestään tulevaa rahoitusta vaan äärimmäisen ehdonalaista lainaa

me olemme aika pitkälti noudattaneet sekä suomessa että eussa laajemminkin kööpenhaminan isäntämaan eli tanskan aiemmin tänä syksynä esittämää arviota niin että voisi sanoa aika kööpenhaminan osalta oikeudellisesti sitovan sopimuksen neuvottelemiselta on mennyt ohitse

sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa minusta sanottiin erittäin hyvin että myös tämä eurovaluutta perustuu yhteisiin sääntöihin joita on noudatettava

minä olen täsmälleen samaa mieltä

jos asettuisin edeltäjäni edeltäjän asemaan tässä niin ainakin olisin jyrkästi eri mieltä sen kanssa mitä nykyinen pääoppositiopuolue esitti siitä mitä ei saa tehdä

syksyllä vielä oli tilanne jolloin neuvotteluissa taisi olla eri artikloissa satoja hakasulkuja teksteissä joista ei ollut sopimusta

voisi sanoa näin että neuvottelujen esteenä oli se että keskeisistä poliittisista kohdista joista pitää saada yhteisymmärrys ei ollut yhteisymmärrystä

emme me pääse sitä pakoon sillä että moitimme että sääntöjä ei ole noudatettu

sen takia strategia valittiin niin että kööpenhaminassa haetaan keskeisimpiin isoihin asioihin ratkaisut koska ne laukaisevat sitten myös nämä voisi sanoa juridiset sopimusneuvottelut paremmin liikkeelle

hyvin monet puhujat tuntuvat arvioivan että tässä ensi sijassa tuetaan rahoituslaitoksia

sen tähden en pidä todennäköisenä että ensi tiistaina alkavassa kokouksessa voitaisiin saada valmis kansainvälinen ratifioitavaksi kelpaava sopimusteksti vaan haetaan tätä poliittista sitoumusta näitten keskeisten punktien päättämiseen

se ajattelutapa menee kai ikään kuin välillisesti niin että ollaan valmiita lainoittamaan valtiota ja sitten rahoituslaitokset pääsevät pälkähästä kuin koira veräjästä

tämä oecdn tämänpäiväinen ennuste maailmantalouden kehityksestä on äärimmäisen dramaattinen ja kertoo vaan sen että myöskään suomessa talous ja työllisyys eivät voi lähteä kasvuun ellei maailmalla saada muutosta aikaan

näin kai tämä ajattelutapa menee

kun puolitoista vuotta sitten ympäri maailmaa laitettiin ei satoja miljardeja vaan tuhansia miljardeja erilaisiksi takuiksi ja pankkituiksi ei siinäkään ensisijainen tavoite ollut minkään yksittäisen rahalaitoksen pelastaminen vaan rahoitusjärjestelmän pelastaminen

me tiedämme sen että sdp ei täällä tänäänkään kannata ruokaveron alentamista mutta monien mielestä eduskunnan enemmistön mielestä se on sosiaalisesti järkevää juuri tällaisessa hetkessä tehdä

kun tätä kreikka pakettia ryhdyttiin talvella valmistelemaan silloin eurooppa neuvoston ehto ylipäätään tällaiselle valmistelulle oli ei niinkään se että yksittäistä valtiota lähdetään pelastamaan vaan se että mekanismit voidaan ottaa käyttöön jos euroalueen siis koko alueen vakauden säilyttäminen sitä edellyttää

nämä erot ovat marginaalisia tähän kriisiin verrattuna

minusta meidän pitää ennen muuta pyrkiä yhdistämään voimia siinä että luodaan sellainen kestävä pidemmän ajan näkymä jossa pääsemme tämän kuopan ylitse kannustamme työmarkkinajärjestöjä pitkäaikaiseen palkkapolitiikkaan jolla parannetaan suomen suhteellista kilpailukykyä ja huolehdimme myös sellaisista pitkän ajan julkisen talouden kestävyyttä parantavista toimista jotka vahvistavat suomen asemaa rahoitusmarkkinoilla niin että me jatkossakin voisimme saada edullisella korolla lainaa

pentti oinonen nähdä se että nämä kaikki vaalituet on käytetty siihen kampanjatoimintaan ja se on ollut osa kansanvaltaista toimintaa ihmisten aktivointia vaalitoimintaan oman aatteen esillä pitämistä

siihen pitää kaikki huomio tällä keskipitkällä aikavälillä kohdistaakin että kasvu saadaan ensi vaiheessa pysähtymään ja sen jälkeen päästään sitten nopeasti alenevalle uralle

sitä että valtion lainapapereihin luotetaan sitä että valtion lainapapereilla jälkimarkkinoilla ylipäätään käydään kauppaa mikä on aivan välttämätön ehto rahoitusjärjestelmän verenkierron toiminnalle

näiden tukiyhdistysten osalta jollainen on ollut myös tämä kms jota nyt rikostutkinta koskee pitää noudattaa tietysti täsmälleen samoja sääntöjä kuin mitkä koskevat ehdokkaita ja jatkossa myös puolueita

kaikki tämä kritiikki siitä että pitää olla muita vaihtoehtoja ja muuta niin minä ymmärrän että sille on tarvetta varmasti se on hyvin perusteltua mutta silloin tämmöinen kritisoiva ajattelutapa pitää viedä myös askeleen eteenpäin

jos on yhdistys jonka tarkoituksena on tukea poliittista toimintaa niin mikään ehdokas tai puolue ei saa ikään kuin mennä sen selän taakse vaan myös sen yhdistyksen tulolähteet pitää kertoa aina silloin jos ne ylittävät ne puolueelle ja ehdokkaille asetetut määrät ja tämä sama koskee kaikkia näitä puolueiden taustayhteisöjä

sittenkin tämä kiistely joka tässä on käyty on näihin verrattuna marginaalikysymyksistä käytävää kiistelyä

hallitus käsitteli tiedonannossa myös yksityisten yritysten ja elinkeinoelämän antamaa tukea

samoin minä toivoisin että te jotka esitätte tätä sinällään niin kuin hirveän kansaan menevää ajattelutapaa että muiden valtioiden lainat kreikalle olisivat ensisijaisia että siellä olisi reaalivakuudet takana myös sitten rehellisesti kerrotte sen miten se vaikuttaisi rahoitusmarkkinoihin miten se vaikuttaisi niihin satoihin miljardeihin muihin lainoihin esimerkiksi suomalaisten eläkerahojen sijoittamiseen kreikkaan miten se vaikuttaisi näihin miten se vaikuttaisi suhtautumiseen muiden maiden lainoittamiseen

niin kuin hallitus tiedonannossaan totesi vielä tälläkään hetkellä meillä ei ole puolueiden osalta lainsäädäntöä joka pakottaisi puolueet kertomaan tulolähteensä

nyt puolueet ovat tämän keskustelun aktivoimina tuoneet esille eivät vain vaalitulonsa vaan viimeisten vuosien osalta myös kaikki muut tulonsa tietyn rajan ylitse

ne ovat nyt julkisuuteen tuotuja ja uskon että tämän tiedon kautta on saatu paremmin hahmotettua kuva tästä puolueiden rahoituksen kokonaisuudesta

me olemme nyt kaksi tuntia käyneet keskustelua ja niistä tämän keskustelun esityksistä rakentuu sellainen ohjelma jolla työuria pidennetään kolmella vuodella

oltaisiin rehellisiä kuitenkin ja vietäisiin ajattelutapaa jokaisen vaihtoehdon kohdalla loppuun saakka eikä päätettäisi lausetta kesken

urpilainen on tehnyt tämän listavaalin osalta

on selvää että vaalijärjestelmä vaikuttaa myös rahoitustarpeisiin erityisesti yksittäisten ehdokkaiden osalta mutta samalla kuitenkin omalta kannaltani sanon että listavaali olisi ongelma suomalaisessa todellisuudessa jossa puoluejärjestelmä on sittenkin aika heikko ihmisten jäsenyys puolueeseen on heikkoa osallistuminen on melko passiivista

tässä keskustelussa on sellainen yllättävän vahva sävy että pitää jotenkin niin kuin kavahtaa yhteenottoja poliittisissa yhteiskunnallisissa asioissa

jos ylipäällikkyyden päättäminen sodan aikana halutaan siirtää pois en tiedä miten maa jossa sotaan käydessään valtioneuvosto ja presidentti riitelisivät tästä asiasta voisi pärjätä ylipäätään koko sodassa

tämä malli rakentuu sen luottamuksen rakentamiselle että kreikka yritetään koteloida näillä lainoilla pariksi kolmeksi vuodeksi rauhaan markkinoilta

suomi on konsensushakuinen yhteiskunta ja hallitus on syvästi sitoutunut yhteistyöhön eri tahojen kanssa yhteiskunnassa ei se tarkoita sitä että mutta ei se tarkoita sitä että hallituksen pitäisi jotenkin pelätä sitä että ollaan välillä eri mieltä

sitten tällä isommalla vakautuspaketilla pyritään luomaan mekanismi joka rauhoittaisi markkinat siinä että muut maat eivät joudu ongelmiin

tämänhetkinen joukkojen määrä nyt sen verran raotan utvan valmistelua on täsmälleen presidentin esittämän mukainen

listavaalissa edustajahenkilöiden valinta siirtyy tosiasiassa puolueen jäsenille ja tätä puolueen jäsenyyskulttuuria pitää muuttaa aika paljon että se toimisi

tämän lisäksi tarvitaan odotetaan todellisia käytännön päätöksiä kansallisista parlamenteista säästö ja veroratkaisuista rakenteellisista uudistuksista jotka vähentäisivät tätä riskiä valtioiden velkaloukusta

hallitus pyysi syksyllä että järjestöt etsivät sellaisia julkisen talouden kestävyyttä parantavia rakenteellisia uudistuksia joita tarvitaan se liittyi lisäbudjetin valmisteluun jotta me uskallamme myös lisäbudjetissa sitoutua merkittävään velalla tehtävään elvytystoimintaan ja tässä työssä syntyi sosiaalitupo

jos joku ministereistä olisi esittänyt kovin paljon suurempaa joukkoa en usko että valtioneuvoston enemmistö olisi kannattanut häntä

useissa maissa joissa on listavaali on piirikohtainen valintakomitea joka tekee ehdotuksen siitä mihin järjestykseen ehdokkaat asetetaan ja sitten se menee vasta puoluejärjestön käsittelyyn

tässä on erikoinen ajattelutapa se että valtioneuvosto olisi jotenkin totaalisen homogeeninen vaikka meillä on monipuoluejärjestelmä jossa on kirjo mielipiteitä joissa presidentti ei suinkaan ole utva istunnossa vain toisessa laidassa jommassa kummassa laidassa mielipiteitä vaan useasti saattaa olla aika lailla keskelläkin

minä todella toivon että tehtävä päätös vakauttaa markkinoita saadaan aikaa lisää mutta ei edes sitä kukaan pysty takaamaan

tässä avainsana on työllisyysasteen lisääminen jota työuran pidentäminen tarkoittaa eli tehdään lisää työtä

siinä syntyi askeleita jotka pidentävät työuraa

sitten neljäs vaihe tässä on se että eun ja euroalueen pitää nämä yhteiset säännöt ja niiden noudattaminen saattaa käytäntöön sellaiset sanktiot ja pakotteet aikaansaada joilla